kyllä tämä kuulostaa enemmänkin siltä että joku muu on selkeästi pannut jonkun toisen hoitamaan joka mielellään myös hoitaa sen jonkin toivossa varsinkin kun ajatellaan tämmöistä että kriittisesti tähän suhtautuvat tai ne jotka näkevät tämän lain lävitse leimataan niin kuin ministeri thors löysiä puhuessaan syksymmällä leimasi yhden suomalaisen demokraattisen puolueen rasistiseksi puolueeksi ja siihen ei pääministeri esimerkiksi kyselytunnilla vastannut oikeastaan mitään eikä vaatinut ministeriä tilille

sitä että justiin saunan ja meidän alastomuuskulttuurin merkitys olisi tässäkin poikinut jo sen että meillä olisi kauttaaltaan inhimillisempi sukupolvet ylittävä suhtautuminen lapsiin ja muuhun ei hyväksytty vaan se oli yksi syy mikä johti aikoinaan tähän laajaan vinoutumaan ja painostamiseen jopa maaseudulla ja kunnissa että kaikessa täytyy olla nyt joku vika ja se kohdistui tietysti tässä tapauksessa miehiin

siinä tuli esiin kaikki se halveksunta ja musta valkoinen tulkinta mitä tämä eduskunta hallituksen kautta on aika useasti esittänyt

tämä lähti tavallaan aikoinaan väärästä asenteesta ja sen takia toin tämän poliisijutun tähän en ollenkaan sen takia päinvastoin siis että olisin arvostellut poliisia vaan myötätuntoni on poliisin puolella koska tähän oli niin helppo sitten vedota koska tämä sisälsi niin paljon asenteita että minäkin näen tämän ennen kaikkea kyllä hyvänä ja hyödyllisenä

sen verran tuohon että ranskalaiset ovat sen verran kulinaristeja ja sivistyneitä luin taannoin jostain tieteen kuvalehdestä että kun ei poronliha paljon kiinnosta niin se johtuu siitä että rauhanlaitos tsernobylissä räjähti aikoinaan ja cesium arvot ja muut saasteet levisivät niin hyvin tuolla arktisilla seuduilla että ranskalaiset suhtautuvat tällä hetkellä nuivasti edelleen poronlihaan

freudenthal mitalia jaettiin vielä paavo väyrysellekin aikoinaan pohjoismaiden kuuluisimman rasistin mukaan tutkimusten perusteella

tänä päivänä te jotkut onnettomat olette menneet puheenjohtajinenne allekirjoittamaan että suomessa taas täytyy uudestaan vastustaa rasismia ikään kuin eu ei olisikaan nyt mitään ja aina te vetoatte siihen euhun

vielä kerran toivottavasti sitä rahaa on niin paljon että saadaan nopeasti jokainen asianomainen kuulusteluihin ja totuus esiin niin ettei ketään tarvitse turhaa syyllistää

totta kai kai tyhminkin tajuaa ainakin lehtereillä että puhuin menneisyydestä

en puhunut mitään suomenruotsalaisista nyt vaan totta kai he ovat kehittyneet ja oivaltaneet asioita

mutta silti koska heidän määränsä on pienentynyt jollain tavalla se nyt näkyy siinä että halutaan koko ajan pitää tämä mandaatti ja valta mitä joskus on saatu vaikka ollaan itse sen perinnön kantajia josta he syyttävät suomenkielisiä

jonkun ainakin olisi täytynyt ohjata teidät siihen kapellimestaroida että joku pitäisi kuria että ne puheet näyttäisivät edes jotenkin että ne tulevat yhdestä rintamasta eikä niin että täällä aina äkkiä joku nokkelasanaisin keksii jonkunlaisia verukkeita ja sitten pahimmassa hädässä sanoo ja niin ja te rasistit ja muut jotka tänne olette tulleet jostain kumman syystä suomeen vaikka täällä ei sitä pitäisi olla

mustajärvi

kansalaiset ministerit

pekka himasen paljon parjattu tutkimus liittyy tähän koska himasen vaatimus oli että tulevaisuudessa on tehtävä kokonaisvaltaisempaa henkisempää politiikkaa jossa kuunnellaan toisia oikein

tampereen kaupunginhallitus on tahallaan jättänyt liittymät laskematta tahallaan unohtanut kokonaan hinnasta pois tunnelien ilmanvaihdon

itse nimitin tätä aikoinaan mammametodiksi muuten ruotsista siellä on käytetty siis että tahallaan vääristää sen mitä toinen sanoo ja sitten tulkitsee omaa tulkintaansa näille muille vakuuttelee

samanlaista tapahtuu konsulttifirmojen ansiosta jotka useasti ovat nykyään kunnan työntekijöitten perustamia

sillä lailla tehdään nykyään noin tutkimusten mukaan eniten skitsofreenisia ja masentuneita lapsia että äiti puhuu tytölle että aina sä sanot tollai

jollei valtio tai jokin ministeriö ala rangaista näistä jatkuvista petoksen kaltaisista jutuista niin tämä koko ajan vaan lisääntyy tässä maassa

annetaan liian pieniä aina vaan pienempiä hintoja mutta ei kukaan rankaise siitä kun sitten paljastuu se karu todellisuus että juttu oli hä mäystä

tosiaan kauniita puheita mutta tosiaan kun kunnille annettiin nämä kaikki aivan niin kuin nytten annetaan tässä kuntauudistuksessa tietynlaiset voisiko sanoa ministeri guzenina richardsonin alalla senkaltaiset vaatimukset että kunnat eivät pysty täyttämään niitä niin sitten se keppihevosena johtaa siihen että kuntia voidaan yhdistää tämän perusteella

niin kuin tiedätte kun ei papereita ole näillä lapsillakaan niin ei ole sedillä ja tädeilläkään kauheasti papereita tuolla ympäri maailmaa eli suomalainen käsittämätön sinisilmäinen jonkunlainen talouspoliittinen isolle rahalle kumartava lepsuus

aikoinaan keskusta ja pirttiviljely ja kaikki hyödynsivät sitä että tehtiin järjettömästi maata ajattelematta maapalloa ajattelematta semmoiset lapsilisät että maksetaan viimeisistä lapsista kauheasti nyt tietysti sieltä tulee semmoisista maista ihmisiä jotka tekevät kauheasti lapsia

edellinen puhuja sanoikin oleellisen siinä että meillähän ovat nämä lait olleet olemassa jo pitemmän aikaa muutaman vuoden että pitäisi päinvastoin luoda selkeätä säännöstöä ja kaikkea tämmöistä

tässä jotenkin kaikista kaunein humaaninen aate yhdistyy siihen että äärikapitalisti vedättää niin että seinät paukkuu jotain yksinkertaista ja sitten leimataan kevyesti ne jotka tätä vastustavat

en tiedä onko tämäkin taas tarkoituksellista harhautusta koska yhdyn edustaja ruohonen lerneriin kaikessa varsinkin siinä epäilyssä koska keskiluokka ja tavallinen kansalainen ovat joutuneet aina vaan enemmän maksumieheksi

tiedän sen hyvin

toimittajat näyttelijät kaikennäköiset

ehkä vasemmistokin on höyrähtänyt tähän mukaan sen takia että ei ymmärrä ettei tämä nyt niin kauheata omistamista enää suomessa ole jos jonkun omakotitalon omistaa kun siellä kaikki maksut ja muut vastaavat ovat nousseet niin hirveästi edellisen ja tämän hallituksen aikoina

annetaan ensimmäisestä lapsesta houkuttelevasti isoin lapsilisä selkeästi tuetaan ekaa ja tokaa ja sitten kun niitä tulee kaikkia niin pienenee

nyt kun suomi on ajastaan jäljessä ei näe kokonaisuuksia tämän rikkinäisen politiikan takia meillä on ikivanha lapsilisälainsäädäntö jota nyt maahanmuuttajat hyödyntävät justiin mitä joku tänään puhui että sosiaaliturva on hyvää mutta se on jopa perverssiä tässä mielessä

ette te kuitenkaan sitä halua vaikka te rahalle kumarrattekin

kaikki lämmitys kaikki nämä edelleen kiinteät energiamaksut siirtomaksut kaksi viimeistä hallitusta ei ole tehnyt mitään niille asioille vaan sallii uskomattoman rahastuksen tällä välistävedolla ja nyt kun tämä kiinteistövero annetaan entistä vapaammaksi tässä niin se nähdään semmoisena isona sampona jolla sitten paikataan tämä muuten romahdutettu verotulo josta kaikki tietävät mistä johtuu että se on suomessa vähentynyt

siinä mielessäkin voin viedä tätä juuriin että kun viittomakielen tuntijamme täällä sanoi että viittomakieli on tuosta vaan keksitty mutta ikivanha kuitenkin perinne on primitiivinen tapa ja se mistä tätä alettiin kehittää on amerikan alkuperäisväestöltä eli niin sanotuilta intiaaneilta

arvoisa puhemies

painoin nappia ennen kuin kuulin ohjeistuksen mutta silti totean hallituksen esityksen hyväksi ja sen verran että se mikä tässä eniten ottaa voimille on että kun puhutaan näistä erilaisista kiihokkeista seksuaalisuudesta ja muusta vastaavasta niin ei puututa primitiivisempien kansojen ja uskontojen tämmöiseen todella hämmästyttävään luuloon on sitten kyse sarvikuonoista tai kodiakinkarhuista tai tiikereistä tai mistä tahansa siinä että näitä eläimiä tapetaan valtavat määrät pelkästään miehisen potenssin takia

samalla lailla koulujen asioita varsinkin yläasteilla ja muilla hoidettiin koulukuraattoreilla joilla välttämättä ei ole koulutusta ollenkaan alalle tai on jonkun verran ja sitten lukioon ei koulukuraattoreita edes päästetä

intiaaneilta otettiin ensimmäinen viittomakielinen sanasto jonka on sitten myöhemmin huomattu olevan yhteydessä muuhunkin primitiiviseen ilmaisuun silloin kun kehollisesti ilmaistaan asioita

tai ihmiset jotka ovat kauheissa jonoissa eivät koskaan saa hätäänsä mitään vaikka laissa sanotaan aivan kuin edustaja heinonen täällä kauniisti äsken sanoi mutta kun ei voida toteuttaa ja kun ei ole ammattilaisia ja kun on tietty voisiko sanoa kelan ja lääkärien mafioima juttu ministeriön kautta joka estää myös sitä kautta kunnon avun

jotta nämä kielet voisivat rikastuttaa toisiaan niin kuin tässä on sanottu niin nykykielitutkimus on tämän ikäkysymyksen ja monikielisyyden suhteen myös tullut siihen tulokseen että kieliälyllinen ja motorinen keskus ovat yhteydessä toisiinsa

eu lainsäädäntö jota täällä toimittajat eivät ainakaan näköjään varmaan tiedä sallisi suomelle suomen hallitukselle pienemmän verotuksen kuin muille maille sen takia että me olemme kylmä pitkien etäisyyksien pimeä maa

me emme voi keskustella tästä julkisesti koska se taas loukkaisi poikkitieteellisesti tai poikkitaiteellisesti jotain toista kulttuuria

meillä suomessahan on kyllä erittäin jalo seksuaalinen otus nimittäin poro

ne ihmiset jotka ovat liikutuskykyisiä liikuttuvat asioista pystyvät myös omaksumaan asioita eri kielillä kun ovat hahmottaneet oman kielensäkin niin että ovat kehossaan kropassaan ja tunteissaan eli liikutuksissaan tunteneet sen kuinka se kehittyy

mutta tämmöisessä yhteisössä minä vielä kerran korostan tätä poliittista juttua jossa me päätämme ikään kuin siitä että näitä asioita eritellään ja pidetään puolia sen sijaan että niin kuin tämän ihanteen mukaan tuotaisiin näitä yhteen toisiaan rikastuttamaan niin minä en vieläkään näe sitä juttua tässä suomalaisessa yhteisössä

mutta se ongelma vielä kerran on se ettei puhuta ihan rehellisesti siitä että nyt kun vielä me sanomme niin kuin ed

salolainen puhui että tullissa täytyy olla tietoisuutta siitä jos tänne tuodaan joitain kiellettyjen eläinten osia todellisuudessa kaikki eläinten osat mitä tänne yritetään salakuljettaa ovat varmasti kiellettyjä

minä näen päinvastoin sen että indoeurooppalaiset juuret koetaan jotenkin jopa arvokkaampina kuin se että me eri tavalla hahmottavan

esimerkki

juutalaisuus maailmassa

meidän kielemme ovat kanssa hyvin erilaisia nämä itämeren suomalaiset kielet

kun me oikealla tavalla yhdistäisimme ruotsin saksan ja englannin tähän juttuun niin suomalaiset valloittaisivat tätä kauttakin maailman kunhan tähän löytyisi se selkeä tuki omasta poliittisesta päättäjistöstä omasta mediasta ja omasta koulutuksesta joka tasolla

kun tämä nyt rönsyillyt on niin vielä tuosta itse esityksestä että se on hyvä ja vielä kerran totean että toivottavasti se nyt toteutuisi siis eri lailla kuin yleensä tämmöiset hallituksen ne esitykset ja lait joihin sitten ed

arvoisa puhemies

edustaja lauslahdelle ihan lyhyt kommentti

toki sen verran vielä ed

kallista jatkaen että hän kun kertoi tästä mekanismista niin jokainen tajuaa sen että siellä hukkuu koko ajan näitä pikku mikro pieniä rahasummia joista kukaan ei välitä yhtään

eli edellinen hallitus siirsi tämän petoksen seuraavalle hallitukselle ja silti verotuotot ovat jääneet täysin mitättömiksi eikä mikään ole

eli mikä tämä höpötys on tässä sitten kun esimerkiksi edustaja saarakkala sanoo aivan totuuden tässä asiassa monin tavoin mutta edustaja pekkarinen ei voi sitä myöntää

jollei tuo media olisi niin säälittävä saman porukan omistuksessa kuin hallitus niin meille selkeästi paljastettaisiin se että tämä hallitus ei tee mitään säästöjä leikkailee vähän tuolla pimeässä ja siirtää kaiken tulevalle hallitukselle

kun tämä eukin ja meidän systeemimme kumartavat nykyään vaan pääomalle ja pankeille niin nyt niitten huono omatunto alkaisi helpottaa jollain inhimillisellä tasolla kun ne palauttaisivat sitä sinne mistä niitten hyvinvointi kumpuaa eli ihmisille yhteiskunnalle verottajille ja tajuaisivat että se heidän pärjäämisensäkin on siitä kiinni

ja tosiaan vielä näistä lentoyhtiöistä

se mitä sitten edustaja zyskowicz sanoi tästä voiton mahdollisuudesta

täytyykö suomen tehdä vähän niin kuin antikreikat tai kreikat täytyykö olla niin fiksuja hallituksia että väärennetään ne mukavasti sillä lailla että me rupeamme saamaan sitten tästä eun vakausrahastosta kunnolla rahaa

nythän tämä meininki näyttää siltä että on joku harmageddon tulossa ja jotkut niin kuin hööpöttävät median kauttakin kansaa ja yrittävät vetää viimeiset voitot kotiin että selkeästi tämmöistä paniikkia on ilmassa

aivan kuin nokia connecting people muka ei enää mitään yhdistänyt vaan päinvastoin hylkäsi oikeastaan tämmöisen peruskansalaisen ja innovatiivisuuden ja siitä sitten palkittiin suurimmat johtajat

niitä otettiin pienyrittäjiltä keskisuurilta työntekijöiltä

minä uskon että eu tekee saman oharin

koska ministeri ei puuttunut tähän ruotsin kieli asiaan yhtään niin sen verran vielä sanoisin että kun on ollut irlanninkin suurlähetystössä ja englannin suurlähettilään ja vastaavien kanssa keskusteluja ja sitten muutenkin ihmisten jotka ovat tulleet tänne eri tavoin niin aina kuulee saman jutun että miksei meillä ole englanninkielistä aamu tvtä tai ainakin uutisia siis koska englanti on se indoeurooppalainen kieli joka hallitaan yllättävän hyvin euroopassa sitten kun jotain hallitaan

arvoisa puhemies

oikeastaan on helppo jatkaa edellisen edustajan pohjalta koska justiin tämä tuottavuuskysymys tässä mielestäni liittyy tähän sillä lailla että vaikka ministeri sujuvasti asian esittää niin silti kokoomuksen taholta on kysytty ja itse olen saanut siitä hyvin paljon yhteydenottoja yliopistotaholta joka on tunnetusti hyvin kokoomuslainen miksei tätä prosessia ole pysäytetty

on pakko epäillä että tässä jotenkin kokoomuksen ja keskustan kohdalla tämä kaikista isoimpien yrittäjien tuottavuusohjelma heidän päässään ja haltuunotto konkretisoituu niin että tässä kuitenkin tämän sanahelinän sisältö on se että otetaan jotenkin akatemiakin haltuun kuriin otetaan sitä akateemista vapautta pois jotta saataisiin tuottava paketti tästä koko yliopistouudistuksesta

kerrankin olen ed

tiusasen kanssa ihan samaa mieltä että amerikassa on kasvanut tämän kaltainen kiellettyjen eläinten salakuljetus

en aio väittää nyt että siinä olisi jotain pahaa että jos ruotsalaiset tulevat tänne tai norjalaiset niin he voivat saada kielitestin heti läpi ja kaikkea vastaavaa

arvoisa puhemies

mutta halusin vaan tässä nyt suomen puitteissa puhua tästä että jos oikeusministerillä on parempaa tietoa niin hyvin vähän saadaan mitään eläviä eksoottisia kiellettyjä lajeja suomessa tullissa kiinni

arvoisa puhemies

tosiaan täällä on aika hyvin tuotu se asia julki ja meikäläisellekin on eri puolilta tullut kaikennäköisiä kirjeitä ja kanslereitten ja rehtorien kanssa on tullut juteltua siitä että kyseessä on harvinaisen surkea lakisepustus

onhan se tietysti demokraattisesti epäoikeudenmukaista mutta tavallaan se on hyvä koska he ovat pohjoismaisia ja he ovat jo sopeutuneet tähän tietynlaiseen skandinaaviseen järjestelmään

minun on silti vaikea ymmärtää tarkoittaako edellinen edustaja sitä kun meillä menee huonosti eli sitä että tämä hallitus järjestää meille edellisen hallituksen tapaan aina vaan kehnommat olot jolloin me hyödymme siitä vai sitä että ne todella käyttävät meidän viisauttamme hyväksi

kansa valtioneuvosto kollegat

kyllä ne yleensä menevät sitten tänne täytettyjen tai jotenkin muuten kiihottavuustarkoituksessa eksoottisesti hankittujen juttujen puoleen että sen verran vaan korjaan tuota

mutta se on taas väärin virolaisia kohtaan koska eestin keel kuitenkin sen verran eroaa suomesta että virolaiset eivät saa kansalaisuutta

aamulehti toki puuseppäteemalla tänään ristiinnaulitsee vaikka pääministeri on käyttäytynyt viime päivinä hyvinkin pontevasti

mitä viisautta

ranskan sosialidemokraattien johtaja sanoo että hekin auttoivat suomea kun suomi oli lamassa

eli ruotsalainen norjalainen tanskalainen kaikki voivat tämän kielipoliittisen pykälän kautta saada paljon helpommin juttunsa läpi ja myös saksalaiset koska niin kuin sanoin kyse on indoeurooppalaisista kielistä

pulliainen kertoi että tämä liittyy tämmöiseen kikkailuun valtion tuottavuusohjelman kanssa eli siinä on sitten tietysti edelliselläkin hallituksella vähän omat lehmänsä ja härkänsä ojissa

mikseivät suomalaiset edes mäkihypyssä saatikka politiikassa näytä niille siellä euroopassa sitä että me hoidimme oman lamamme pistimme sen kuntoon ja sitä kuinka me sen teimme

kun pääministeri jos kuka on esimerkki ja hänen tulisi toimia esimerkillisesti niin kysyn sen perään miksi kahden viimeisen hallituksen ai kana suomalainen puurakentamisosaaminen ja koulutus on ajettu näin alas kuin se on ajettu kun samaan aikaan ruotsi etunenässä brändää ja menestyy investoimalla alan innovaatioihin

mutta ei tämäntasoisen käsitteen ja tämäntasoisen suomen sivistykseen liittyvän asian kanssa pitäisi hutiloiden pelleillä niin että hallitus tekee näin vaan voidakseen toteuttaa jotain ohjelmaansa tämä hallitushan on tunnettu siitä että se muuttaa vaan nimikkeitä tulee lama tai mikä tahansa niin sitten se onkin tätä varten tehty jo eli neljäksi vuodeksi on sovittu suunnilleen hallitusohjelma ja sitten jyrätään kaikki läpi

me täällä sisällä puhumme ja kehuskelemme mutta suhteessa eurooppaan meillä ei ole sieltä ytimestä ja nyt kun me kohta olemme periferiassa onneksi ja häivymme kokonaan näköjään mitään valtaa meidän omilla poliitikoillamme

jonkunlainen kaksikielisyyden vaatimus koska vielä kerran

muuten me peteytetään kotoutettava ihminen

kotouttaminen muualle tulo on aina psyykkisesti henkisesti tunteellisesti emotionaalisesti äärimmäisen vaikeaa

miksi näin ja juuri tähän samaan aikaan kun pölykeuhkoon ja sementtiin hukutaan toivoisi että ministerit sopivat keskenään kumpi vastaan viisi

jos ihminen havahtuu jossain kohtaa siihen että hänet on todella petetty tähän yhteiskuntaan opettelemaan väärä kieli jotta hän voisi helpommin päästä tänne niin ollaan tosi nolossa tilanteessa ja ehkä justiin silloin mennään näihin terrori ja muihin asioihin katkeruuteen

tiusasen että juuri nyt tulee tällä hetkellä televisiossa loistava ohjelma näistä eläimistä jotka saattavat justiin kuolla sukupuuttoon ja siinä justiin paikan päällä tehtävää perustyötä oli se että manaatteja esimerkiksi opetettiin lapset hoitamaan amazonilla että vietiin niin kuin manaatinpoikasia ja muuta

lyseo ideahan liittyi siihen että apollo kun toi sitten tätä sivistystä ja valoa niin apollo lyceion oli sudentappaja vaikka se etymologiassa tämä lyseo lucifer kytketään myös valon tuomiseen

oikeastaan edellinen edustaja alkoi puhua siitä asiasta että kun tästäkin tehdään rahastusta kun kaikki niin kuin tavallaan rajoitetaan tällä sektorilla niin silloinhan ainoastaan toteutuu taas tämän hallituksen politiikka että kaikki on saatava rahastettavaksi ja estettävä demokratian toteutuminen jos siihen ei ole varaa ja se muistuttaa vanhaa käytäntöä

mutta vielä kerran koska kyse on uskonnosta ja taikauskosta joka liittyy näihin alkeellisiin primitiivisiin uskontoihin niin meidän täytyisi rohkeasti tunnustaa tässä mielessä jopa eräänlainen kristinuskon ja eurooppalaisen sivistyksen ylemmyys ja uskaltaa puuttua näihin todellisiin ongelmiin jotka ovat ihmisen psykologiassa

nietzschekin aikoinaan sanoi etteihän se mitään todista mistä on vapaa vaan mihin vapaa

nytten kun me olemme olleet periaatteessa akatemiassa valtiosta ja yhteiskunnasta vapaita niin tulee mieleen että nietzsche myös sanoi että valtio ja tässä tapauksessa hallitus on se hirviö ja peto

tässähän jos me menemme vielä siihen että löystytettäisiin nyt sitten tätä jotenkin esteettisesti mikä mainos on siisti kun me poliittiset päättäjät nyt kun ajatellaan miten media kohtelee tänä päivänä kansanedustajia tai oikeastaan kansaa koska mehän edustamme sitä kansaa olemme melkein lainsuojattomia täällä niin silloinhan poliittisten vaalien aikana kuka tahansa virkamies puoskari riippuen jonkun kunnan tai kaupungin voimasuhteista voi päättää että tuo on epäsiisti ja tuo täytyy poistaa ja kaikki ymmärtävät mihin suohon siinä joudutaan

nyt kun tämä koko idea käsitteenä liittyy sinne platonin ja apollon valon tuomiseen ja siihen että lyödään susi tai peto niin toivoisin että tässä kansanedustuslaitoksessa koko porukka tajuaisi että hallitus on päästämässä byrokraattisen hirviön irti akateemisen ja sivistyneen suomen kunniakkaan perinteen raunioille jos tämä meno jatkuu